loma on tarkoitettu työntekijän rentoutumiseen ja työstä palautumiseen eivätkä sairauspäivät korvaa sitä jalka paketissa tai kovassa flunssassa kun on kovin vaikea lomailla

koko rahoitusmarkkinakriisi ja suomen osallistuminen euroopan unionin kriisimaiden auttamiseen herättävät meissä kaikissa suuria tunteita ja kysymyksiä

edelleen vain se vahva peruskunta kykenee kantamaan vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta

näin lukee budjettikirjassa ja se on hyvä tavoite

seitsemän päivän karenssi onkin tarkoittanut sitä että osa työnteko sopien teki

toteutuuko sijoittajavastuu saavatko suomalaiset veronmaksajat rahansa takaisin viekö kriisimaiden tukeminen suomea kohti euroopan liittovaltiota jossa kansallinen suvereniteetti ja ajatus suomalaisesta kansallisvaltiosta ovat enää vain aiheita juhlapuheisiin

tulevaisuudessa asukkaiden valinnanvapauden vaatimus palveluista tulee kasvamaan ja tähän on myös tulevaisuudessa pystyttävä vastaamaan osittain kuntarakenteella

kun lukee valtiovarainvaliokunnan mietintöä on helppo yhtyä niihin ajatuksiin jotka sieltä kumpuavat eli suomeen pitää pystyä luomaan uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja

nämä muutokset yhteisön oikeudessa ovat kokonaisuudessaan kannatettavia ne parantavat työntekijöiden oikeuksia ja tasa arvoistavat työmarkkinoita

toinen kysymys koskee sitten ely resursseja eli on paljon puhuttu muun muassa ympäristölupien lupamaksujen ohjaamisesta tähän luvan valvojien resursointiin

nyt tässä yhteydessä pitää myöskin sitten sosiaali ja terveyspuolella pitää huoli siitä että rahoituksen järjestämisvastuu on niin sanotusti yksissä käsissä

meidän on myös varmistuttava siitä että portugalin talouskuri ei syö pohjaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämältä ihmisiltä joilla ei ole osaa eikä arpaa syntyneeseen tilanteeseen

sellu näyttää olevan tällä hetkellä nouseva ala myöskin biotalous kaiken kaikkiaan sitten tämä cleantech asia

kuntauudistuksesta ei saa unohtaa ja hylätä myöskään niitä kuntia jotka ovat niin heikossa taloudellisessa jamassa ja tilanteessa etteivät niin sanotusti kelpaa kenellekään ja niitä valitettavasti tällä hetkelläkin on

me olemme muun muassa vesien käsittelyssä maailmanhuippua eli osaamme erottaa nesteistä epäpuhtaudet pois mutta me emme osaa myydä

näitten tänä päivänä monta kertaa esille tulleitten ja kaivattujen peruskunnan kriteereitten laatiminen ja valmistelu on oikeastaan se koko jutun a ja o

tämä edistää sijoittajavastuuta sillä näin saamme aina omamme takaisin tavalla tai toisella

kriteereitten tulee mielestäni olla niin selkeitä ettei niihin vastauksiin saa jäädä tulkinnan varaa sillä jos tulkinnan varaa jää niin tulkitsijoita kyllä tulee riittämään

vaadimme lisäksi että jokainen sinivalkoinen euro saa ensisijaisen luokituksen takaisinmaksutilanteessa

myöskin poikkeuskriteerit on laadittava ja niissä otettava huomioon muun muassa harva asutus pitkät etäisyydet ihan vain paria asiaa mainitakseni

meidän tuotteemme joilla on sitä kansainvälistä kysyntää ovat menneet vähän vanhoiksi ja tämähän tietenkin edellyttää panostuksia osaamiseen innovaatioihin ja tuotekehittelyyn

yritysten pitää sen lisäksi olla enemmän kasvukykyisiä sekä kasvuhaluisia kuin ne tänä päivänä ovat minkä lisäksi tarvitaan kansainväliseen kaupallistamiseen hyvää osaamista

päätöksenteko ei saa kuntauudistuksen myötä etääntyä eikä heikentää vaikuttamismahdollisuuksia siinä uudessakaan kunnassa

niille jotka pelkäävät brysselin ylivaltaa tai suomen itsenäisyyden menettämistä haluan muistuttaa että tukipaketissa on edelleen kyse lainoista ei lahjoituksista

tutkimus ja tuotekehityspanostukset ovat erittäin tärkeitä tällaisina aikoinaan varsinkin mutta valitettavasti niitähän on vähennetty sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

toki budjetista löytyy tekesin tesin ja finnveran osalle rahaa myöskin ja nämä panostukset ovat tosi hyviä

tässä vastaukseni edustaja turuselle joka debatin aikana sitä kysyi

myöskin perinteisen teollisuuden aloja pitää kehittää näitten uusien tuotteiden innovaatioiden tuotekehittelyn ja uusien liiketoimintamallien kautta koska vanha suomalainen teollisuus suinkaan ei ole vielä missään nimessä henkitoreissaan vaan sinne pitää myöskin panostaa

ensin kaatuu yksi holtiton pankki ja kuin dominonappula se vie muutkin mukanaan kunnes loppujen lopulta jopa suomalainen palkansaaja joutuu rahoillaan pelastamaan näitä kasinokapitalisteja

kun puhuin näistä tesi tekes finnvera panostuksista niin nyt pitää riskilläkin panostaa ja lisätä rahoitusinstrumenttien monipuolisuutta

itse asiassa on myöskin aika helppo yhtyä niihin puheisiin joissa tässäkin salissa on sanottu että tuotantotuista pitää pyrkiä innovaatiotukiin eli synnyttämään uutta

kasinokapitalistit on laitettava vihdoinkin kuriin ja rakennettava tilalle terve ja toimiva sosiaalinen markkinatalous

kaiken kaikkiaan mielestäni kuntauudistusta tarvitaan jotta kansalaisten palvelut mukaan lukien sosiaali ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan ja niitä kehittämään edelleen kaikkialla suomessa

olemme kaikki varmasti asiasta samaa mieltä että markkinatalous on hyvä renki mutta vallan huono isäntä

ei tämä muuten lähde jos jahnataan koko ajan tässä samassa paikassa

toivon että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin ja toivotan tervetulleeksi tähän savottaan jossa jokaiselle varmasti riittää palsta

voimme aloittaa säätämällä suomeen pankkiveron

totta on että kaikille ei siirtotariffijärjestelmään hakeutuminen onnistu se on aivan totta mutta se mahdollistaa kuitenkin aika monelle toimijalle sen että tuet jatkuvat jossain muodossa ja nimenomaan siirtotariffin muodossa

paikallista sopimista on myöskin peräänkuulutettu

menneinä vuosina kaadettiin ämpärikaupalla rahaa sekä kreikalle että irlannille syyttäen meitä demareita epäisänmaallisiksi kun vastustimme tätä holtitonta rahankäyttöä

sitten näistä uusiutuvista energiamuodoista haluan nostaa vielä esille tuulivoiman jonka suurin ongelma taitaa olla lupamenettely tällä hetkellä ei niinkään mikään valtion tukimenettely

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tässä neljän minuutin puheessakin tuli niin paljon tehtävää meille kaikille että vuosikausiksi riittää

sen kunniaksi oli upeata kuunnella tuo tärinä tuolla takana se vahvisti sen asian

tämä on kymmenen vuoden projekti näin se vain on ja jos uusi toimiala lähtee liikkeelle niin tosiaan kymmenen vuotta on lyhyt aika ennen kuin se on merkittävä työllistäjä

kun tätä kiinteää tuotantotukea tässä ollaan lopettamassa hallituksen esityksen mukaisesti niin kyllähän se niin on että myöskin tukipolitiikan pitää tietenkin olla alkuvaiheessa matkassa mukana mutta jos toiminta perustuu pelkästään valtion tukiin eikä itsekannattavaan toimintaan niin se ei todellakaan voi olla oikea menettelytapa

edustaja mattilalle haluan edelleenkäsin todeta sen että tuulivoima se on totta on jäljessä tavoitteistaan huomattavasti mutta suurimpana kantona kaskessa johon tällä hetkellä hihat on myöskin kääritty on se että lupamenettely on erittäin monimutkainen ja kun sieltä vähintään kuudelta toimijalta pitää saada lupa rakentaa se tuulivoimala niin ne etenevät yksi kerrallaan ja se on väärin

tuntuu hieman siltä että tähän saliin on asettautunut manaajien joukko niin innokkaasti oppositio on päivän aikana hallitusohjelmaa manannut suomeksi sanottuna epäonnistumaan

harmaat viitat vaan liehuvat kun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen köyhyyteen syrjäytymisen ehkäisemiseen ja turvallisuuteen tähtääviä elementtejä joita budjetista löytyy mollataan sillä hallitusohjelmassa toki on paljon juuri näitä edellä mainittuihin epäkohtiin pureutuvia toimia

kolmen kuukauden aikana opiskelu työ tai harjoittelupaikka

tällä ohjelmalla päästään niihin henkilöihin kiinni jotka ovat kauan olleet käytännössä jopa järjestelmän ulkopuolella

sitten

arvokkaan vanhuuden turvaaminen niille ihmisille jotka suomea ovat tällä omalla panoksellaan rakentaneet vanhuslain muodossa joka on tulossa

sitten tänäänkin salissa paljon esillä olleet ja sopii niiden esillä ollakin harmaan talouden suitsimiseen tähtäävät toimet joista on niitten onnistuessa saatavissa niitä paljon kaivattuja veroeuroja

tämä vaatii sitten onnistuakseen myöskin koulutusta ja oikeaan paikkaan ja oikeana hetkenä tarjottavaa koulutusta

suomi on vientivetoinen maa ja myös toimialojen monipuolistamiseen tähtäävät toimet sekä vientiluottojärjestelmän uusiminen ovat erinomaista plussaa suomelle ja tässä talouden epävarmuuden tilanteessa

kakkia näitä ja monia muita eriarvoisuuden poistamiseen tähtääviä toimia sieltä ohjelmasta löytyy ja moittijoille tai manaajille haluan sanoa

liikennepoliittiseen ohjelmaan on erinomaista että se on tulossa keväällä kaksi ei alueellista vaan ihan kansallista hanketta

ne ovat ensiarvoisen tärkeitä siinä että suomi tässä talouden epävarmuuden tilanteessa tulee selviämään niin sanotusti kuivin jaloin

se miten näissä toimissa onnistutaan on mielestäni meidän kaikkien yhteinen asia

kuten edustaja salonen totesi myös sen sokeritehtaan raaka aineen tuottajat ovat erittäin arvokkaita tai siellä on erittäin arvokkaita työpaikkoja

toivon että tässä keskitytään nyt ihan oikeasti olennaiseen eli kansanterveyteen johon nyt ei kuulu minun mielestäni yhtään se että sokeria syödään järkevissä määrin ja sitä vielä tuotetaan suomessa

meidän päinvastoin monessa asiassa pitäisi olla paljon omavaraisempia täällä suomenmaassa eikä lähteä jahtaamaan teollisuutta täältä ulos

kannatan tätä lämpimästi vaikka on aika hirvittävä asia sanoa että kannatan lämpimästi tällaista laki aloitetta joka vainoamista yrittää estää mutta se on joka tapauksessa kannatettava aloite

häirintä kestää keskimääräisesti kaksi vuotta ja se on sille kiusatulle joka kohteeksi joutuu todella pitkä aika ja se aiheuttaa monenlaisia ei pelkästään harmeja vaan myöskin mielenterveysongelmia

lakialoitteen toteutuminen jota edelleenkäsin lämpimästi kannatan eli vainoamisen kriminalisointi osoittaisi sen että sitä pidetään nimenomaan tätä vainoamista ja kiusaamista vääränä ja tuomittavana

arvoisa puhemies

käytäntö niissä maissa joissa tämä asia on kriminalisoitu on osoittanut sen että lait lähestymiskiellosta ja kiusaamisen kriminalisoinnista tukevat toisiaan ja toimivat ennalta ehkäisevästi

tätä taustaa vasten koska yrityksille tulee tukea on käsittämätöntä tämä elinkeinoelämän keskusliiton temppuilu jos sellaista termiä käyttää tässä kolmen päivän koulutustakuu asiassa

siellähän ei pitäisi olla sinällään mitään kummallista koska ne päivät ja ajat milloin sinne koulutukseen mennään ovat ymmärrykseni mukaan selkeästi työnantajan määrättävissä

ministeri ihalaiselle kysymys tähän liittyen

vieläkö uskotte että pystytte korvasta taluttamaan neuvottelupöytään elinkeinoelämän keskusliiton ja saamaan voimaan vihdoin viimein tämän kolmen päivän koulutustakuun joka on osa raamisopimusta

mustajärven tekemä lakialoite on omaan kokemusperääni nojautuen myöskin erinomainen aloite

vuokratyövoiman osalta kiinnitän muutamaan asiaan huomiota

mustajärvi otti esille tuossa omassa puheessaan itsensä työllistäjät

heistä on tulossa entistä isompi ryhmä ja myöskin siellä on erinomaisia ongelmia täällä työsuhteen puolella tai sehän ei ole työsuhde vaan se on normaali yrityssuhde

kaiken kaikkiaan vuokratyöntekijöitten asemaa tulee selkeästi parantaa

silloinhan sinä olet niin kuin kännykän varassa sen suhteen että työnantaja suostuu kertomaan että nyt niitä töitä on tai sitten niitä ei ole

tämä on nopea aikataulu siitä ei päästä yhtään mihinkään mutta kyllä itse ainakin koen saaneeni sellaisen informaation että tässä voi olla mukana päättämässä

tämä vaihtoehtohan näistä nyt on kuten tänä päivänä on useaankin kertaan tullut esille vähiten huono vaihtoehto näistä esillä olleista

tämä tehty sopimus pureutui itse asiassa espanjassa sen asian ytimeen eli siihen pankkisektoriin joka siellä on aika huonossa kunnossa osittain ei toki kokonaan

eli tuetaan suoraan siellä missä sitä apua tarvitaan

erinomainen asia minun mielestäni tässä on se että tämä on erittäin tarkkaan säädeltyä tiukat säännökset eli pankeille tehdään niin sanottu läpivalaisu tai stressitestit ennen kuin sitä rahaa annetaan ja nämä ehdot ovat tiukat

mutta kyllä se tarkkaan pitää harkita ja myöskin tämä tukipaketti on omiaan sitten suojaamaan sitä ettei se talletuspako ja pääomapako sieltä espanjasta enää kiihdy

erinomainen asia on se että pankeilta edellytetään nyt niitä kovia sääntöjä tiukkoja sääntöjä tappioiden kirjaamista toimintojen karsimista osingonjakokieltoa tulospalkkiot kielletään ja kyllähän täällä nyt sitten se sijoittajien ja pankkien vastuu myöskin toteutuu

muutama sana vakuuksista

arvoisa puhemies

vielä muutama sana poliiseista

toki organisaatiokin on muuttunut moneenkin kertaan muun muassa rajamäen esiin nostama liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja silti kansalaisten turvallisuudentunteen ylläpitämiseksi on tosiaankin välttämätöntä että poliisi näkyy katukuvassa

eihän täällä tietenkään kenestäkään varmasti ole silleen oikein mielenperäistä olla matkassa mukana ja kun tämä kriisihän ei nyt suinkaan ole tässä niin kyllä jossain kohtaa tulee varmasti tämänkin päivän aikana monta kertaa esillä ollut asia esille että mitäs nyt milloin ne kivet ihan oikeasti ovat kupissa kun kasvu ei toimi jnp

varsinkin tuolta omalta alueeltani kaakkois suomesta niin sanotusti kentältä tulee koko ajan viestejä että varsinkin isompien taajamien ulkopuolella poliisia ei kuulu eikä näy

ja sitten oikeastaan toinen kysymys

koska siellä kaakkois suomessa on taloudellistakin toimeliaisuutta paljon enemmän niin mielestäni siellä tarvitaan myöskin poliiseja ja yleensä viranomaisia määrällisestikin enemmän kuin monella muulla suomen alueella